sitten taas toisaalta vaaditaan vain nopeasti tuloksia aikataulussa pysymistä hinnalla millä hyvänsä

tietysti on tiettyjä fundamentteja joista ei missään olosuhteissa voida lipsua mutta laiska ja passiivinen omistaminen pitää saada aktiivisemmaksi tällaisessa tilanteessa

on välttämätöntä muistaa ja korostaa sitä että tk toiminnan ammattikorkeakouluissa tulee olla käytännönläheistä palvelevan työelämän ja koulutuksen yhteistyötä

tämä kaksivaiheinen lainsäädäntöuudistus peilaa hyvin sitä että ammattikorkeakoulujärjestelmä on päässyt lastentaudeistaan

mutta on pakko sanoa että kun hänen edustamansa puolueen edeltäjäpuolueet ja kansainväliset esikuvat varsinkin valtaan päästyään ovat toteuttaneet demokraattista sentralismia niin kyllä tässäkin on demokraattisen sentralismin maku

arvoisa herra puhemies

on poistunut vain pakollinen ruotsin ylioppilaskirjoitus

muistamme silloin alkuvaiheessa ja ei vielä kovin monta vuotta sitten että opiskelijat kävivät olemassa vuoden ammattikorkeakouluissa ja lähinnä valmistautuivat tiedekorkeakoulujen pääsykokeisiin ja eivät olleet opiskeluihin ammattikorkeakouluissa kovinkaan motivoituneita

ylioppilaskokelaat voivat siis hyvin monin tavoin vastata asiaan mutta tässä asiassa lienee tärkeintä että haetaan oikeudenmukaisuutta haetaan suhteellisuuden parasta optimaalisinta toteutumisen vaihtoehtoa

mutta kysyisin näihin kehitysyhtiöihin liittyen tämä on perusteltu kysymys

ammattikorkeakouluilla on eri tehtävä kuin tiedekorkeakouluilla yliopistoilla

kuten jo aikaisemmin edustaja immonen totesi emmehän me puhu pakkohistoriasta pak komatematiikasta tai pakkobiologiasta sen vuoksi että ne ovat universaaleja aineita

ja siitä sentralismista on kyllä kuten ulkomaisissa esimerkeissäkin demokraattisuus kaukana edustaja kari on poissa niin

tällä hetkellä meidän suuri kansallinen hanke liittyy nuorisoomme sanaan yhteiskuntatakuu mutta yhtä lailla kansallisen kärkihankkeen tulee olla myös laadukas terveellinen inhimillinen rakentaminen ja siihen kuuluu tämän kansallisen häpeäpilkun poistaminen

nyt voidaan sanoa että ammattikorkeakouluissa on tekemisen meininki on yritetty löytää niitä vahvuusalueita ja rekrytoida hyviä motivoituneita opiskelijoita ja opettajia

mutta hyvä tavaton ei voida sanoa nykypäivänä että meillä voisi olla tarpeellinen ruotsi pakollisena

uskon että jos edustaja paloniemi jyväskylässä ja ministeri gustafsson aikoinaan tampereella ovat olleet osakeyhtiöhallituksessa se on silloin ollut osaavissa käsissä ja on vastaisuudessakin en minä sitä epäile mutta minulla on oikeus esittää tällaisia epäilyjä että se voi johtaa pitkällä aikavälillä siihen että koulutus joutuu bisnespelureiden käsiin

haluan tässä yhteydessä sanoa että henkilökohtaisesti en missään tapauksessa vastusta ruotsin opetusta

mutta monilla aloilla tätä olen monilta opiskelijoilta ja myös opettajilta kuullut on valitettavaa kun asiat menevät niin nopeasti eteenpäin tieto vanhenee nopeasti on puutteellista opiskelumateriaalia ja opettajat eivät oikein voi opettaa että laitetaan opiskelijat työskentelemään itsenäisesti että imuroikaa netistä jotakin materiaalia ja ottakaa itse asioista selvää

olin aikoinaan hyvin motivoitunut

selvää on että perussuomalaisille on tärkeää että myös tulevaisuudessa turkistarhaus on laillinen ja hyväksyttävä elinkeino mutta elinkeinonharjoittajien sisällä on kiinnitettävä huomiota itsesääntelyyn ja huomiota on kiinnitettävä myös viranomaisvalvontaan

ihmettelen sitä arvoisa herra puhemies että on niin kuin jo hyväksytty itsestäänselvyytenä että kun valtaosa ammattikorkeakouluista jo nyt on osakeyhtiöitä se olisi se ainoa malli jolla ammattikorkeakoulu voisi toimia

minä suhtaudun tähän edelleen kriittisesti vaikka voidaan sanoa että juna jo meni ohi sillä edelleen perustelen tätä sillä että kun kunnat sijoittavat osakeyhtiöön varoja ja sitten kunnat ovatkin yhtäkkiä ta loudellisesti tiukoilla niin voidaankin keksiä että tämä ei ole kunnan ydintoimintoja ja myydään tämä ammattikorkeakoulu tästä pois ja äkkiä se onkin kenties ulkomaalaisessa omistuksessa

toivottavaa on myös että tulevaisuudessa syntyisi rakentava keskusteluyhteys turkistarhaukseen kriittisesti suhtautuvien ja sitä elinkeinonaan harjoittavien kesken

puhemies

tosiasia on että köyhyys syrjäytyminen ja työttömyys ovat yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta järkyttäviä asioita ja siinä mielessä hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka on mitä suurimmassa määrin turvallisuuspolitiikkaa

ääripäihin linnoittautuminen ei koskaan rakenna mitään kestävää ja hedelmällistä

ministeri orpo mainitsitte että suomalaiset turvallisuusviranomaiset ovat maailman huippuluokkaa niin kuin kaikki tiedämme ja tässä rapautuminen olisi kohtalokasta

se on merkittävä linjaus ja kyllä näihin tehtäviin hakeville reserviläisille ja aktiivipalveluksessa oleville on tehtävä selväksi minkätyyppisiin hommiin ollaan lähdössä

onko sisäministeriössä määrätietoista ohjelmaa suunnitteilla jotta kiinnitetään huomiota työskentelyolosuhteisiin johtamisjärjestelmiin jotta turvallisuusalan työntekijöiden työskentelymoraali ja asennoituminen työhön säilyy asiallisella tasolla eikä rapaudu koska tällainen rapautumiskehitys voisi olla todellakin rappeuttavaa ja monessa mielessä järkyttävää mikäli tällaista kyynistymistä tapahtuisi

millaisia riskiarviointeja on tehty a a toiminnasta ja onko pohdittu millaisia vaikutuksia näin merkittävä toimintatavan muutos suomalaisessa rauhanturvatoiminnassa aiheuttaa maamme sisäisen turvallisuuden kannalta ottaen huomioon että tällä hetkellä maassamme on lukuisa joukko irakilaisia nuoria miehiä joiden joukossa todennäköisesti on myös sotilas tai turvallisuusalan koulutuksen saaneita henkilöitä

arvoisa puhemies

joissain tapauksissa siihen on ollut ihan oikeutettua tarvettakin mutta joissain tapauksissa juuri näissä edustaja zyskowiczin viittaamissa humaanisuuteen liittyvissä rajoituksissa on todellakin menty siedettävän rajan yli kuten tarkkailuhaalariasiassa ja edelleen käytössä olevien paljusellien kohdalla

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisethan olisivat nimenomaan edelleen olleet sillä kannalla että tämä suhteellisuus ja alueellisuus olisivat toteutuneet kun olisi nimenomaan siirrytty tähän tasauspaikkajärjestelmään

kokoonnumme tänne lisäbudjetin käsittelyn äärelle taas järkyttävien uutisten päivänä uutisten joiden äärellä olemme vaiti eikä meillä ole vastauksia

on oikeastaan ollut aika hienoa että tämmöistä keskustelua käydään vaikka paikoin tämä on ollut pikkuisen vähemmän korrektia ja totta kai tässä keskustelussa ovat tällaiset puoluepoliittiset ja hallitusoppositio asetelmat näkyneet

vahvoista peruskunnista en osaa sanoa mitään mutta olen vakuuttunut siitä että ensi vuoden alusta on vahvasti perussuomalaisia kuntia suomessa paljon

ja edustaja essayah muistaa aivan hyvin tältä kaudeltakin kuinka esimerkiksi minä olen puhunut tämän asian puolesta että sekä suhteellisuus että alueellisuus toteutuisi

koska ihminen on sosiaalinen niin eristäminen ja sen tarkkailu on asia jota pitää aina tarkkaan punnita

perusterveydenhuollon ongelmat paikoin heikosti toimiva paikallisdemokratia sekä tiettyjen palveluiden laadun ja saatavuuden kirjavuus tekevät kuntauudistuksen välttämättömäksi mutta mikään uudistus joka toteutetaan kiireellä ja pakolla ei tule onnistumaan

mutta ennen kaikkea jatketaan keskustelua ylen ympärillä koska kyllä meidän pitää ymmärtää että se että yleisradio on parlamentaarisessa valvonnassa merkitsee aidosti sitä että näin on

niinhän sanotaan että kukaan ei ole niin viisas kuin insinööri ja se kyllä sikäli pitää paikkansa että onhan se huikeata miten uudet innovaatiot ovat vähentäneet energiankulutusta kuinka siis energiatehokkaita innovaatioita on syntynyt

vielä edustaja wallinille

tiedämme että elämä pomarkussa on varmasti siinä yhteisössä ja lähiseuduilla pitkän aikaa järkkynyt

vaikka tätä yleisesti nyt jopa historioitsijat kutsuvat ja googlaamalla löytyy että tämä on lex vennamo alkujaan lex vennamo on tarkoittanut sitä että edustajaehdokas voi olla ehdokkaana vain yhdessä vaalipiirissä

kaikesta keskeneräisyydestä huolimatta on hieno asia että me olemme tulleet tähän tilanteeseen

on hyvin valitettavaa kun esimerkiksi ylen kertomusta käsitellään täällä että sali usein kumuaa tyhjyyttään ja on kenties vain esittelypuheenvuoro ja se nuijitaan

emme tiedä miten siellä selvitään eteenpäin

kysyn arvoisilta ministereiltä

voitaisiinko joitakin tehtäviä jotka on kunnille velvoitettu siirtää esimerkiksi toimeentulotukiasiat kelan hoidettaviksi

minua puhuttelivat suuresti jokin aika sitten kyselytunnilla kunnioittamani ministerin lauri ihalaisen sanat välittämisestä

tässä meillä on kyllä itse kunkin kansanedustajan ja tänäänkin tähän keskusteluun osallistuneiden kansanedustajien peiliin katsomisen paikka että oikeasti kävisimme tätä keskustelua ylen ympärillä aidommin ja vakavammin

kyllä paikoin on nimittäin paljon sellaista hulvattomuutta siis käytön tasolla että energiaa käytetään tarpeettoman paljon ja sitäkin kautta kasvatamme laskua

näin kunnallisesta sosiaalitoimesta vapautuisi resursseja ennalta ehkäisevään työhön ja neuvontaan

on kuitenkin valitettavaa ollut se että matkan varrella sote keskustelussa painopiste on ollut jälkiosassa ehkä liiaksi te osuudessa eli terveydenhuollossa

meidän todellakin on opittava välittämään toisistamme ja opittava löytämään ne hiljaisetkin signaalit joilla vahvistamme yhteisöllisyyttä löydämme uudelleen yteisöllisyyden vahvat juuret

rikollisen toiminnan jatkaminen vankilasta käsin erityisesti järjestäytyneen rikollisliigan jäsenenä jopa johtajana voi olla mahdollista

se ymmärretään kyllä koska volyymit ovat sitä luokkaa mutta sosiaalipuolta ei sovi unohtaa

kun liuskekaasu todellakin tekee läpimurron niin se tulee vaikuttamaan myös turvallisuuspoliittisiin asetelmiin

jo heikki variksesta pekka kuusesta alkaen on meitä opetettu että hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka tasaa terveyseroja ja lisää yhteiskunnallista eheyttä ja nyt kun tämä integraatio hoidetaan hyvin tämä mahdollistaa että meillä

ne eivät löydy lisäbudjetin kautta tai valtion ensi vuoden budjetin kautta tai kehysmenettelyiden kautta mutta joka tapauksessa päätöksentekijöiden on toimenpiteillään pyrittävä siihen suuntaan että kaikkinainen hätä maamme niemennotkoissa ja saarelmissa vähenisi

ylevät sanat ovat teoriaa käytännön on täyttänyt lähinnä hämmennys

työntekijät kokevat henkilöstö kokee byrokratian lisääntyneen vaikutusmahdollisuuksien omaan työhönsä vähentyneen

ddr tyyppisiä käsitehirviöitä jotka ovat kansalaisille täydellisen vieraita on lisätty

kysyn arvoisalta ministeriltä

me tiedämme että maksamme monella tapaa hintaa tänään niistä leikkauksista joita ahonviinasen hallituksen aikana toteutettiin

miten voi tori hanke

ovatko todellakin palvelukeskussuunnitelmat tälle keväälle valmiina

me tarvitsemme kansallisen ohjelman yhteisöllisyyden vahvistamiseksi samanlaisen kuin snellmanista alkanut sivistysprojekti tai sodan jälkeen toteutettu maamme asuttamisprojekti

nyt me tarvitsemme kansallisen eheyttämisen ohjelman kansalaisten monenlaiseen hätään ja pahoinvointiin liittyen

luomme edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle sekä uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle elinkeinopolitiikalla ja lainsäädännöllä

varmistamme että alalle saadaan soveltuvimmat nuoret ja että alan vahvin kilpailuvaltti ihminen voi hyvin uudistuu ja on osaava kehityksen vaatimalla tavalla

tässä jos missä me tarvitsemme yhteistoimintaa kaikkien laajojen kansankerrosten kansalaispiirien voimien kokoamista ilman hallitusoppositio asetelmaa

todellakin nyt kun elämme epävarmassa tilanteessa olisi odottanut hallitukselta ennakkoluulottomia panostuksia hyvinvoinnin jatkamiseksi työllisyyden ylläpitämiseksi pyörien ja rattaiden pyörimisen edistämiseksi ja niin edelleen mutta minkäänlainen elvytykseen kannustava lisäbudjetti ei ole

meidän kansanedustajien tulee pitää huoli että nämä asiat konkretisoivat nämä jalot päämäärät että lainsäädännön ja budjettivallan puitteissa varmistamme tämän

se on yhteinen kansallinen tehtävämme

emme enää kestä tällaisia uutisia

arvoisa herra puhemies

ja kysyn myös

miten nuoria saadaan kiinnostumaan siitä

yksi viime aikojen tärkeimpiä keskustelupuheenvuoroja on ollut talvella ilmestynyt konsulttidemokratia teos joka karulla tavalla kertoo demokratiamme tilasta

otan esimerkiksi koulutuspolitiikan

palkkamenot ovat kyllä alentuneet kun väkeä on vähennetty mutta konsulttien käytön myötä kokonaiskulut ovat lisääntyneet ja tämän seuraukset ovat olleet taloudellisten menolisäysten ohella myös läpinäkyvyyden vähenemisessä ja demokratian ohenemisessa

arvoisa herra puhemies

kyllä viime vuosikymmenet maaseutu on ollut häviäjä

on ollut typerää vastakkainasettelua kaupunkimaaseutu mikä on johtanut syyllistämiseen ja maaseutuväestön halveksuntaan

yhtä lailla tuon esiin yliopistojen korkeakoulujen toimintaedellytykset

usein konsulttien esittämät ratkaisut ovat kääntyneet päälaelleen

siitä voidaan olla montaa mieltä

on kuviteltu saatavan säästöjä mutta ne haetut säästöt ovatkin osoittautuneet kalliiksi ja erityisesti näitä on it alalla

tarvitaan toimenpiteitä joilla elämänusko toivo ja omatoimisuus ja yritteliäisyys vahvistuvat

mutta hallitus nyt sekä viime syksynä talousarviota esitellessään suunnitteli yliopistoindeksin leikkausta jatkettavaksi

tämän konsulttidemokratia teoksen mukaan näitten ongelmien alkusyy on siinä että valtion tietokonekeskus lopetettiin ja tässä lisätalousarviossakin on useammassa kohtaa it asioihin liittyviä lisämäärärahoja

sopii vain ihmetellä minkä vuoksi laajamittainen osa aikainen maaseudulla asuminen ei ole nykyistä laajempaa

on siis tilanne vanhan sananlaskun mukainen suo siellä vetelä täällä kun perusvirhe aikoinaan konsulttien neuvosta tehtiin

ihmettelen myös että opetus ja kulttuuriministeriöltä ei ole tullut lisämäärärahaesitystä koulujen peruskunnostuksiin ja lisärakentamisiin

arvoisa herra puhemies

kiistatta valiokunta sai eräitä korjauksia tähän alkuperäiseen esitykseen mutta kuitenkin taiteilijajärjestöistä taiteen kentältä on valiokunnan jäseniin ja niihin jäseniin erityisesti jotka ovat olleet vastalauseessa mukana otettu yhteyttä

taiteen kentällä ymmärretään että taiteen autonomia on vaarassa ja nykyiselläänkin mihin virheellisesti on vedottu on ollut valitusmahdollisuus

hallitus kyllä puhuu hometalkoista mutta mitään rahaa ei näy olevan näköpiirissä

arvoisa puhemies

ajankohta käydä tätä keskustelua on mitä otollisin

meillä on upea koulujärjestelmä meillä on ollut huikea pisa menestys

nämä asiat ovat tietyllä tavalla sokaisseet meidät

on muistettava että valitusmahdollisuus on vain laillisuusperusteista

jos tässä asiassa ei ala tapahtua niin tämä on todella tikittävä pommi yhteiskunnassamme

perusteiden pitää olla kunnossa jotta voidaan maalata rohkeita tulevaisuudenvisioita ja ennen kaikkea tarvitaan tulevaisuudenuskoa

yhteiskuntatakuun tulisi todellakin olla konsensuksen asia yhteiskunnan kärkihanke johon kaikki poliittiset voimat sitoutuisivat ilman hallitusoppositio asennetta mutta se ei tapahdu ilman poliittista tahtoa ja nyt se tahto tuntuu hallituksella olevan hukassa

toivo paremmasta on voima joka siirtää vuoria ja koulun tehtävä kaiken sivistämisen ja sivistyksen tehtävä on ihmisyyteen kasvattaminen

se meidän on muistettava nimenomaan tällaisena aikana jolloin niin paljon elämässä on suorittamisen pakkoa ja laajalti on levinnyt kaikin keinoin menestykseen moraali

arvoisa herra puhemies

edustaja myller ryhmäpuheenvuorossaan antoi tunnustusta perussuomalaisten vastalauseelle että siinä on hyviä ajatuksia ja hämmästeli sitten vuoden takaista perussuomalaisten ratkaisua jäädä hallituksen ulkopuolelle

koulun todellakin on elettävä ajassa on oltava ajanmukaiset työskentelyvälineet mutta samalla niin kuin edustaja gustafsson viittasi kuinka käytetään moderneja laitteita turhuuteen ja tietyllä tavalla väärin amerikkalaisissa tutkimuksissa on viitattu siihen kuinka liiallinen älylaitteiden käyttö on lisännyt keskittymisvaikeuksia

edustaja erkki virtanen poistui justiin salista ja sanoi ettei perussuomalaisilla ole sosiaali ja terveyspalveluihin liittyen mitään

oikeastaan edustaja soinin välikysymyksen esittelyssä paljastuivat keskeisesti ne syyt miksi jättäydyimme hallituksen ulkopuolelle

täältä löytyy otsikkotasolta panostus lasten ja nuorten hyvinvointiin lapsilisien indeksikorotuksen toteuttaminen omaishoidon tuki vanhusten hoitopalveluihin lisää käsipareja

me olemme johdonmukaisia eurokysymyksissä ennen ja jälkeen vaalien

suomella on edellytykset hyvät edustajakollegat tulla koulutusviennin suurvallaksi ja todellakin me tarvitsemme oppimisen iloa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hyviin asioihin hallitus tarttuu mutta kun hallitus on näin laajapohjainen ja moninainen niin ei oikein tule intohimoisia esityksiä vain vesitettyjä kompromisseja

en näe tämänhetkisessä tilanteessa mitään ongelmaa ja yhdyn tähän mitä esimerkiksi edustaja mäkisalo ropponen sanoi että ammattikorkeakouluinstituutio lastentaudeistaan huolimatta on ollut menestystarina alueille ja yksittäisille opiskelijoille ja monille muille toimijoille